hallitus on nyt toimillaan selkeästi terävöittänyt edelleen keihäänkärkeään nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen katkaisussa

kannustan hallitusta huomioimaan myös nämä asiat

tähän on edelleen vahvasti panostettava

uusien tiukempien stressitestien vaatimisen pitää olla tulevan hallituksen keskeinen tehtävä vaikka yhtenäisen linjan hakeminen laajalla hallituspohjalla voikin olla mahdotonta

valtava työsarka odottaa meitä ikääntyvän suomen hallinnassa sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja työttömyyden ratkaisemisessa

etenkin täyttämättä jääneiden ammatillisen koulutuksen paikkojen kohdalla olisi syytä tarkastella sekä koulutuksen houkuttelevuutta että koulutuksen ja työelämän tarpeitten kohtaamista

arvoisa puhemies

mihin työmarkkinatuen tarpeen laskeminen perustuu

työvoimapula vaanii tietyillä aloilla jo aivan nurkan takana ja siksi myös varttuneempien mukana pitäminen työelämässä on entistä tärkeämpää

tästä historiallisen merkittävästä sote esityksestä tiedetään että se on täynnä mahdollisuuksia se on täynnä avoimia kysymyksiä ja ihan tiedostettujakin perustuslaillisiakin ongelmia

arvoisa puhemies

sote lakiesityksen odotetuin osa oli varmasti kuntakohtaiset laskelmat nyt näitten viikkojen tai viime viikonkin aikana uudistuksen vaikutuksista koska näitä laskelmia ei aikaisemmin julkisuudessa ollut ja myöskään tämä työryhmä ei tiennyt laskelmista vaan se teki työnsä mahdollisimman objektiivisesti tulevaisuuden tarpeista lähtien

edustaja orvolle

kyllä pitäisi olla jo selvää näitten pitkien pitkien keskustelujen jälkeen se että meille yhtä lailla vapaaehtoiset kuntaliitokset kuin myöskin hyvä yhteistyö ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä välineitä siihen että ihmisillä pysyisivät palvelut lähellä ja hyvälaatuisina

noiden laskelmien pohjalta osa kunnista näyttää siis saavan merkittävän lisälaskun ja osalle kunnista taas säästyisi rahaa

vastakkainasettelua sen suhteen miten kuntien aiempi palvelujen tehostamistyö on vaikuttanut maksuihin räjähti saman tien eloon julkisuudessa

varmasti siellä on onnistuneita mutta myöskin huonommin onnistuneita tuloksia eikä voida silläkään yksistään tuomita kumpaakaan yhteistyön mallia

en ota kantaa siksi että viimeiseen asti toivon ettei uudistettavien sote palvelujen rahoitus mene nyt ajatellun mukaisesti

suomalaiset tutkijat ovat sanoneet jotain ihan muuta ja suomalaiset asiantuntijat ovat arvioineet aivan toisella tavalla kuin mitä nämä norjalaisten ja ruotsalaisten tekemät tutkimukset ovat

monikanavaisen rahoituksen purkamista selvittävä työryhmä istuu helmikuun loppuun asti ja toivon todella että sen työ tuo mukanaan esityksen jonka pohjalta voitaisiin siirtyä yksikanavaiseen rahoitukseen joka sitten kuroisi umpeen noita kuntien välisiä eroja ja sitä kautta itse asiassa olisi ihan parhaiten tukemassa myöskin lähipalveluja

todella huolissani sen sijaan olen kansanvallan toteutumisesta ja demokratian ohenemisesta

nyt kun puhutaan uudesta kunnasta riisutusta kunnasta tällä uudella kunnalla on todella mietittävää siitä miten kuntalaisten edunvalvontaa tulevaisuudessa toteutetaan

arvoisa puhemies

niillä ei turvata kuntien taloutta ihmisten tarvitsemia palveluita eikä kunnallista demokratiaa

epäonnistuneesta kuntauudistuksesta johtuvaa sotkua ei pidä jättää seuraavan hallituksen siivottavaksi

minun on hyvin vaikea tunnistaa tuota mietintöä valiokuntamme tuotokseksi enemmän se muistuttaa hallitusohjelmaa

hallituksen kuntauudistus pohjautuu ideologialle keskittää asuminen palvelut ja päätöksenteko

arvoisa puhemies

valitettavasti on todettava että tämä uudistus on huonosti johdettu ja se on valmisteltu suppeasti ilman parlamentaarista valmistelua

se on murentanut luottamusta kuntavaltio suhteessa ja aiheuttanut jännitteitä keskuskaupunkien ja niitä ympäröivien kehys ja maaseutukuntien välille

kunnille on järjestetty kaksi lausuntokierrosta mutta kuulemisilla ei ole ollut vaikutuksia hallituksen tekemiin jatkolinjauksiin sekä lakiesityksen sisältöön

kunnallisen itsehallinnon kannalta on ongelmallista ettei kunnille ole lakiesityksessä annettu muuta selvitysvaihtoehtoa kuin kuntaliitos ja kuntien yhteistyön tiivistäminen sivuutetaan täysin

yhä kysyisin ministeriltä jos hän paikalla olisi

arvoisa puhemies

annetut määräajat ovat edelleenkin liian lyhyitä jotta kunnilla olisi mahdollisuus huolellisesti tehdä kuntaliitosselvitys käydä keskinäisiä neuvotteluja ja päättää yhdistymisesityksestä

tuli yllättäen mutta pyydettynä toki

juu

arvoisa puhemies

tulee kuitenkin mieleen että kun tämä ei sisältynyt millään tavalla hallitusohjelmaan niin onko nyt sitten varmasti pohdittu miten käy haja asutusalueille vapaapalokunnille miten käy kuntien sisäiselle turvallisuustyölle jotka nyt hoidetaan pelastusalueiden toimesta ja miten hoidetaan muun muassa ambulanssit niissä hätätilanteissa jotka nyt on hoidettu pelastuslaitosten toimesta ja tietysti silloin myöskin henkilökunnan käyttö on opti

tulokset ovat olleet myönteisiä

hallituksen pitäisi miettiä koheltamisen sijaan mihin ongelmiin kuntakoon suurentamisella pystytään vastaamaan

arvoisa puhemies

esimerkiksi savo karjalan tiepiiri on jo useitten vuosien ajan joutunut siirtämään turvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä hankkeita muitten hankkeitten edelle

kun joukkoliikenteen käyttäjien määrä nousee nousee myös kuntien tuki tälle liikenteenharjoittajalle mikä on sitten taas vaikuttamassa kohottavasti lippujen hintaan mikä taas sitten vähentää ihmisten kiinnostusta käyttää näitä joukkoliikennevälineitä

tämähän johtaa tilanteeseen jossa kuntapäättäjät jopa toivovat sitä että joukkoliikenteen käyttäjien määrä ei ainakaan nousisi jotta kunnan kustannukset eivät nousisi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kehysriihestä oli tarkoitus saada konkreettisia ratkaisuehdotuksia maan talouskurimuksen ratkaisuun työllisyyden nousuun yritysten tilanteen parantamiseksi ja uuden talouskasvun pohjaksi

tähän on tietysti saatava muutosta jotta tuo joukkoliikenne oikeasti tulisi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yksityiselle autoilulle

on todella tärkeää että kunnat voisivat vaikuttaa siihen että oman alueen joukkoliikenteen palvelutaso ja tämä oma rahoitusosuus olisivat kohtuullisia

nyt tässä tehdyssä esityksessä huomioidaan kyllä hyvin suomen erityisolosuhteet ja pystytään myös turvaamaan yrittäjien mahdollisuudet harjoittaa linja autoliikennettä jatkossakin

hyvinvointivaltion ytimeen näissä päätöksissä kuitenkin kajotaan ja aika rajulla tavalla

kaksi vuotta sitten samaisessa riihessä lapsilisien indeksikorotukset jäädytettiin ja viime vuonna pienten lasten kotihoidon tukea leikattiin

erityisesti nuo kohtuullisen pitkät viiden vuoden siirtymäkauden suoja ajat turvaavat nykyisiä liikenteenharjoittajia

pääministeri kataisen kokoomushallituksen kylmyys lapsiperheitä kohtaan on todellakin aivan historiallisella tasolla

linja autoliitto on kuitenkin ollut todella huolissaan tämän lain valmistelusta ja eritoten kuntien lausuntokierroksen nopeudesta

tämän lapsilisäkiistan käsittelyn aikana panin toivoni ja petyin erityisesti perhepuolueena itseään pitäviin kristillisdemokraatteihin joilla olisi ollut mahdollisuus kaataa tämä perhe etuutta leikkaava hallituksen esitys

liiton mielestä nuo taloudelliset ja juridiset kustannusvaikutukset kunnille valtiolle ja bussialalle tulisi myös selvittää ennen noita kuntakierroksia

heillä oli mahdollisuus hyödyntää vaaankieliasemaansa hallituksen ja opposition välisten voimasuhteiden kavennuttua ja torjua perheisiin kohdistuvat heikennykset

arvonlisäveron korotus kuntien palveluja heikentävät valtionosuusleikkaukset ja niistä johtuvat veronkorotukset ovat suoraan pois pienituloisilta ja heikompiosaisilta

kun toisessa vaakakupissa oli parempi perheitä tukeva perhepolitiikka ja toisessa valta kristillisdemokraatit valitsivat jälkimmäisen

alueiden välinen tasa arvo kiitos vaan valiokunnan on ollut keskeinen näkökulma kun tätä mietintöä on valiokunnassa valmisteltu

arvoisa puhemies

siellä on kiitettävästi pohdittu myös haja asutusalueiden näkökulmaa

on surullista että tämä hallitus ei kykene siihen mihin vasta sodista jaloilleen ponnisteleva suomi pystyi ja halusi

katseet kohdistuivat aiemmin vihreisiin heillä oli mahdollisuus yhdessä muun opposition kanssa kaataa lapsilisien leikkaus mutta näin ei käynyt

lapsilisäjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi myös tehtävässään toimia kannusteena lasten hankkimiseen epävarmoinakin aikoina

keskusta esitti lapsilisien vaihtoehdoksi tupakkaveron nostamisen joka sai laajaa kannatusta tässäkin salissa ainakin noin periaatteessa ja keskustelun kuluessa

maan taloutta kuristava kestävyysvaje syntyy pääosin siitä että työssä käyviä veronmaksajia ei ole riittävästi palveluja eniten käyttäviä eli lapsia ja vanhuksia kohti

vaikka oppositio on pitkin syksyä ja tänäänkin toista väittänyt ovat hallituksen elvytystoimet olleet tänä vuonna mittavat ja näin on myös ensi vuonna

kesäkuussahan hallitus sitten hyväksyi tuon sisäisen turvallisuuden ohjelman ja varsinkin siellä nostettiin ykkösasiaksi ennalta ehkäisevä sosiaalityö

sosiaalisista etuuksista leikkaaminen hyydyttää hyvinvointivaltiota aina

kotihoidon tukea leikataan tavalla joka lisää työttömyyttä ja kuntien kustannuksia ja vie perheiltä aidot valinnanmahdollisuudet

ennaltaehkäisyn voimavarat lasten ja perheiden peruspalveluissa ovat ylikuormitetut aikaa ja resursseja on vain tulipalojen sammuttamiseen eikä ongelmiin ehditä enää puuttua

arvoisa puhemies

järjestelmämme varsinkin yliopistoissa jopa tukee tätä syrjäytymisuhkaa sillä valmistuneen tutkintotodistuksen saaminen voi kestää jopa useita kuukausia

tämä välikysymys osoittaa kirkkaasti sen miten vastakkaisilla linjoilla nyt oppositio ja hallitus lähinnä kokoomus ovat

ilman virallista tutkintotodistusta nuori voi toki päästä töihin mutta harjoittelijan palkalla

hallituksemme tavoitteena on juuri tällaisten normien ja palvelurakenteiden jäykkyyksien poistaminen jotka estävät tuottavuuden parantamista

se olisi voitu välttää esimerkiksi perumalla pienten lasten kotihoidon tuen kiintiöimisen tai oppivelvollisuusiän korottamisen vuodella mutta hallitus päätti toisin

lisäksi on hyvä että hallitus jatkaa keskustan aikoinaan viitoittamalla tiellä korvata veropolitiikastaan kunnille aiheutuvat menetykset

työttömyyden paheneminen tietysti vielä kärjistää näitä ongelmia

nuoren näkökulmasta syrjäytymiselle ei voi edes hintaa asettaa sillä kyse on mittaamattoman raskaasta mahdollisesti koko elämän mittaisesta taakasta

tämäkin lapsilisäleikkaus on paljon euromääräänsä suurempi päätös joka osoittaa tietynlaisia arvoja ja suhtautumista tulevaisuuteen

tänään jo pääsi hyvään keskusteluun halukkuus tupakkaveron nostamiseen mutta siitä ei kuitenkaan sitten tällä kertaa ainakaan mitään valmista tullut